ja sen takia koska haluan että eduskunta on tietoinen kaikista tähän asiaan liittyvistä seikoista pidän perusteltuna myöskin sitä että huomenna tulen suuren valiokunnan kokoukseen on brysselin

herra puhemies

energiaveroleikkurista on ehkä hyvä ja rehellistä todeta ministeri katainen että te ensiksi nostatte teollisuuden energiaveroja ja sitten tällä samalla päätöksellä te laskette tällä leikkurilla niitä energiaveroja

ensinnäkin edustaja tiilikainen todella taisi muutamaan otteeseenkin puheessaan todeta että hallitus on alentamassa yhteisöveroa mistä hyötyvät suuret yritykset

se neuvottelu ja sopiminen on meidän kansallinen vahvuutemme josta on tärkeä pitää jatkossakin kiinni

eli esimerkiksi ruotsikaan ei ollut valmis tukemaan meitä siinä ajatuksessa että toimisimme täysin avoimesti vaan tässä asiassa jäimme neuvotteluissa alakynteen

eräs verkkosivujen kautta päätöstä vastustanut koki asian tällä tavalla

joko kunnat velkaantuvat hyvin voimakkaasti ja siirtävät laskun tuleville sukupolville tai kunnat nostavat merkittävässä määrin veroja tai kolmas vaihtoehto on tehdä kuntauudistus eli uudistaa rakenteita sekä kuntarakenteita että myöskin tapoja tuottaa palveluita

arvoisa puhemies

tavallisiin suomalaisiin kohdistuvista veroista korotamme ensisijaisesti sellaisia veroja joiden kohdalla jokainen meistä voi itse vaikuttaa kulutukseensa

olen edustaja soinin kanssa siitä samaa mieltä että on tärkeää että koko eduskunta pääsee keskustelemaan eurooppa kysymyksistä ja tämän talouskriisin hoitoon valituista työkaluista mahdollisimman paljon

päinvastoin tällä sähköveron poistamisella teollisuuden tilanne todellisuudessa paranisi

hallitus viittaa kintaalla palkansaajille ja puolelle kansasta kun pitäisi rakentaa kansallista yhtenäisyyttä ja yhteistä tahtotilaa vaikeiden aikojen kohtaamiseksi

eli uskon että budjettiriihi on se seuraava etappi jossa me sitten arvioimme myöskin ensi vuoden osalta työllisyysmäärärahojen tarvetta eritoten nuorisotakuun toteuttamiseksi ja myöskin pitkäaikaistyöttömyyden torjumiseksi

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

kaikki toimet joilla me pystymme synnyttämään uusia työpaikkoja myöskin alentamaan työttömyyttä ennen kaikkea rakenteellista työttömyyttä ehdottomasti vahvistavat julkista taloutta ja ovat kannatettavia

ja näin ollen hallituksen valitsema tie on tämä kolmas tie eli se että me uudistamme kuntarakennetta uudistamme kuntien rahoitusjärjestelmää niin kuin ministeri virkkunen totesi ja uudistamme myöskin kuntalakia

vielä vaalien alla kaikki puolueet sanoivat yhteen ääneen vastustavansa tasaveroja

sitä mukaa kuin espanjalle myönnetään lainaa maksetaan vakuuksia suomelle käteisenä ei johdannaisina vaan käteisenä

laaja yhteisymmärrys on taannut maksajien ja edunsaajien sitoutumisen ja välttämättömät muutokset eläkejärjestelmiin on voitu tehdä ajoissa ja rauhallisesti

olemme pyrkineet mahdollisimman avoimesti informoimaan kansanedustajia niistä talouskriisin eri vaiheista joihin olemme hallituksena ja valtiona myöskin joutuneet ottamaan kantaa

jos työ ja elinkeinoministeriö ja opetus ja kulttuuriministeriö ennakoivat että rahat jotka tämän vuoden budjettiin on varattu eivät tule riittämään niin uskon että nämä ministeriöt tulevat tekemään seuraavaan lisätalousarvioon esityksen ja silloin hallitus ne myöskin asianmukaisesti käsittelee

minusta euroa ei voi syyttää siitä että jotkut maat ovat ylivelkaantuneet ja sitä kautta ajaneet itsensä siihen talouskriisitilanteeseen jossa ne tällä hetkellä ovat

tämä on suomalaisen veronmaksajan kannalta hyvä järjestely jolla me pyrimme minimoimaan suomelle aiheutuvat riskit kreikan uudesta lainaohjelmasta

tämä on hallituksen yhteinen kanta ja minun vilpitön toiveeni on ollut se että myöskin oppositio ja eduskunnan kaikki puolueet voisivat tähän uudistukseen osallistua ja antaa tälle uudistukselle tukensa koska tässä on kansallisesta edusta kysymys

uskon että puoluetaustasta riippumatta me kaikki olemme samaa mieltä siitä että se mitä liikennehankkeiden valmistelun osalta on tapahtunut on hyvin valitettavaa koska ainakin minulla on se käsitys että suomalaisessa hallintokulttuurissa on voitu luottaa niihin tietoihin joita virkavalmistelussa meille ministereille ja ylipäänsä kansanedustajille esitellään ja tuotetaan

työttömyys näkyy inhimillisenä kärsimyksenä ja kansantalouden jarruna nimittäin työttömyydestä on kasvamassa pysyvä rakenteellinen este tulevaisuuden kasvulle

aivan lopuksi haluan todeta että pidän kyllä erittäin ihmeellisenä tätä hallituksen ja sen työministerin ajattelutapaa että lomauttaminen on työn jakamista

sitä kautta myöskään hallitus ei ole vielä voinut ottaa lopullisesti kantaa pöydällä oleviin asioihin mutta tulemme sen tekemään siinä vaiheessa kun tuo agenda huippukokoukseen tulee vahvistumaan

arvoisa puhemies

meillä ei ministeri vapaavuori ole tällä hetkellä paikalla hän taitaa olla itse asiassa hoitamassa telakka asioita etelä koreassa jotta saisimme kaupat syntymään ja turun telakan toiminnot myöskin suomen valtion omistukseen

te myös totesitte että tämä pysyvä vakausmekanismi evm ei toimi

niin kuin pääministeri totesi aikaisemmin hallitus kehysriihen yhteydessä teki hyvin merkittäviä päätöksiä niin yritys kuin osinkoverotuksenkin kokonaisuuden uudistamiseksi

puhemies

edustaja mäkipää puhui mielestäni hyvin tärkeästä asiasta eli siitä miten me voimme tukea rehellistä yrittäjyyttä ja myöskin rehellistä elinkeinotoimintaa

totta kai myöskin sen jälkeen pääministeri hakee mandaattia eduskunnalta niihin kantoihin jotka hallitus on ottanut

työeläkkeisiin liittyvien asioiden valmistelu yhdessä työmarkkinajärjestöjen kanssa sekä eläkealan asiantuntijoiden kanssa on ollut pitkään takeena kestävälle eläkepolitiikalle suomessa

mutta ehkä minä sen verran voin sanoa että varmasti yksi sellainen asia jolla myöskin yritysten taakkaa helpotetaan on lupakäytäntöjen vauhdittaminen joka meillä on rakennepoliittisen ohjelman osana ja siinä hallitus toimii hyvin aktiivisesti jotta pystyisimme lupakäytäntöjä yksinkertaistamaan ja sitä kautta myöskin yritysten toimintaedellytyksiä entisestään parantamaan

silloin me löimme lukkoon tuon uudistuksen päälinjat joiden tavoitteena on synnyttää suomeen uusia työpaikkoja myöskin luoda talouskasvulle edellytyksiä

näin ollen tämä rahoituskuilu tai vaje joka nyt on ilmennyt on hyvin valitettava ja hallitus on ilmoittanut omalta osaltansa palaavansa tähän asiaan osana kehysriihtä kun me saamme ensinnäkin tarkat faktat ja tiedot näistä hankkeista ja sitten toisaalta pystymme myöskin arvioimaan mikä taloustilanne on tulevina vuosina

meidän lähtökohtamme hyvin laajasti eduskunnassa on ollut se että pysyvä mekanismi on paljon parempi kuin tämä väliaikainen koska pysyvän mekanismin kautta myönnetyt lainat ovat ensisijaisia ja niissä myös toteutuu sijoittajavastuu

kuntauudistus on hyvä esimerkki siitä millä pystymme parantamaan julkisen sektorin tuottavuutta jolla on iso merkitys myöskin kestävyysvajeen osalta

tässä mielessä tuo teidän retoriikkanne ja puheenne siitä että yhteisöveron alennus edesauttaa ja helpottaa suuria yrityksiä ei pidä paikkaansa ja minä toivoisin että tähän ei enää tarvitsisi nyt sitten tulevaisuudessa palata

paraikaa olemme myöskin hallituksen piiristä esittäneet toiveita että tämä heinäkuun huippukokouksessa päätetty sijoittajavastuupaketti voitaisiin ottaa vielä uudelleen arvioon ja myöskin kreikan uuteen lainaohjelmaan sisältyvä sijoittajavastuu voisi heinäkuusta sovitusta kasvaa koska minä uskon että aika monelle euroopan maalle on tullut yllätyksenä tuo todellisuus joka heinäkuun huippukokouksen päätökseen sijoittajavastuun osalta sisältyy

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

uskon että suomen eduskunta on poikkeuksellisen hyvin informoitu kyproksen neuvotteluista verrattuna moneen muuhun euroalueen parlamenttiin

kahden miljoonan palkansaajaliikkeen jäsenen tai elinkeinoelämän osuutta eläkepolitiikan kehittämisessä ei olisi kannattanut väheksyä

yksi konkreettinen esimerkki josta hallitus päätti kehysriihessä on joustavan hoitorahan käyttöönotto joka antaa mahdollisuuksia pienten lasten vanhemmille yhteensovittaa paremmin perhe elämää ja myöskin työntekoa

näiden valuvikojen osalta hallitus on tänään tehnyt korjauksia ja pidän hyvin tärkeänä että näiden korjausten myötä verotuksen oikeudenmukaisuus lisääntyy ja estetään myös se että suomeen syntyisi uutta verorälssiä

se on kyllä osoitus siitä että yksi tämän hallituksen painopisteistä on ollut harmaan talouden torjunta ja se on tärkeää moraalisesti vaikeina talousaikoina että me tuemme niitä yrittäjiä jotka myöskin toimivat pelisääntöjen mukaisesti ja estämme vilunkipeliä

no sitten arvoisa puhemies toinen esille noussut aihe jonka edustaja turunen nosti esille liittyi tuloeroihin

edustaja tiilikainen ja muutama muukin kantoi huolta suomen taloustilanteesta ja kysyi että onko tehty toimia työurien pidentämiseksi

täällä juuri äsken kannettiin huolta meidän talousnäkymistämme ja on tietenkin ymmärrettävää että meidän täytyy myös yhdessä arvioida pystymmekö me osoittamaan näihin hankkeisiin lisää rahaa vai tarvitsemmeko me ehkä noiden hankkeiden toteuttamiseen lisää aikaa

ne asiat joita näissä neuvotteluissa olen suomen osalta pyrkinyt edistämään on käyty läpi niin hallituksen eu ministerivaliokunnassa kuin myöskin suuressa valiokunnassa poikkeuksellisen avoimesti ja luottamuksella

summa summarum

asianosaisia ja asiantuntijoita kannattaa kuunnella nyt ja tulevaisuudessa

mitä tulee eduskunnan päätösvaltaan ja näihin rahalisäyksiin arvostan niin paljon demokratiaa ja parlamentarismia että nyt on tämän talon ja teidän käsissänne valtion ensi vuoden talousarvio ja kansanedustajat päättävät mihin kohteisiin valiokunnassa tullaan rahoja lisäämään

arvoisa puhemies

mitä tulee tähän valmisteluun niin kehysriihen verolinjausten osalta kuin tämänpäiväistenkin linjausten osalta valmistelu on tapahtunut valtiovarainministeriössä virkatyönä

tämänkaltaisilla yksittäisilläkin ratkaisuilla pystymme työntekoa suomessa lisäämään

ansiokkaasti siteerasitte yhtä kohtaa tuosta hallituksen esityksestä ja sen perusteluista mutta itse asiassa jätitte toisen kohdan mainitsematta koska tällä osinkoveroratkaisulla jonka hallitus tänään eduskunnalle lähetekeskustelussa esittelee kavennetaan tuloeroja

ja me tiedämme kaikki täällä eduskunnassa että hallituksen budjettiriihessä tehtiin erittäin merkittäviä päätöksiä koskien ensi vuoden budjettia koskien tämän vuoden lisäbudjettia ja koskien myöskin rakenteellisia uudistuksia

eri eläke etuuksien yhteyksiä ja riippuvuutta toisiinsa ei ollut mietitty ja esitykset olisivat johtaneet tavoitteiden vastaisiin lopputuloksiin

arvoisa puhemies

kaikista suurituloisimpien suomalaisten ansiotuloverotusta kevennettiin itse asiassa keskustan johdolla ja nyt keskusta täällä puhuu että eliitin pitää osallistua lamatalkoisiin

mutta ministeri kyllönen on mielestäni ansiokkaalla tavalla kyllä informoinut eduskuntaa niin eduskuntaryhmien puheenjohtajia kuin valiokuntia siitä mitä on tapahtunut ja ollut myöskin eduskunnan

hallituksen ohjelmassa ei ole yleistä arvonlisäveron korotusta

olemme myöskin vaatineet yksityiseltä taholta selvitystä koska tiedämme että kyprokseen kohdistuu rahanpesuepäilyjä vaikkakin kyproksen rahanpesun vastainen lainsäädäntö on voimassa olevaa ja paperilla kunnossa ja sen takia myöskin nämä epäilyt on haluttu selvittää ja tätä selvitystä myöskin itse vielä odotan

me olemme sanoneet että nämä hallituksen elvytystoimet ovat riittämättömiä hallitus on ollut jatkuvasti jälkijunassa ja tästä hyvin monet talouselämän asiantuntijat ovat meidän kanssamme samaa mieltä

se idea joka tässä hallituksen esityksessä on on juuri se että me kannustamme yrittäjiä kasvattamaan myöskin yritystä ja kasvattamaan nettovarallisuutta

ja nämä rakenteelliset uudistukset joista hallitus päätti pohjautuvat virkamiesvalmisteluun ja myöskin valtiovarainministeriön virkamiesten laskelmiin

arvoisa puhemies

edustaja pekkarinen ymmärrän tunnontuskanne

meidän virkamiehemme ovat käyneet lukemattomia kertoja esittelemässä järjestelyä

minusta se on ihan oikea logiikka eli me pyrimme tukemaan sitä kehitystä että yritykset myös kasvattaisivat toimintaansa investoisivat ja lisäisivät sitä kautta työpaikkoja ja näen että tämä on ihan oikea kehityssuunta

mielestäni tämä on siinä mielessä ihan perusteltu toimenpide että en usko että kukaan eduskunnassa on ajatellut että me teemme voittoa kreikan velkakirjoilla vaan tässä yhteydessä osana eurokriisin hoitoa nyt sitten näitä voittoja olemme valmiita myöskin kreikalle muiden euromaiden tavoin tulouttamaan

totta kai aina kun eduskunta ja valiokunnat pyytävät ministeriä ja virkamiehiä me olemme teidän palveluksessanne ja jos haluatte tästä asiasta jatkaa keskustelua valiokunnassa niin olemme jatkossakin käytettävissä

kyllä tämä hallitus on hyvin vahvasti sitoutunut yrittäjyyden edistämiseen koska vaan sitä kautta suomi saa myöskin lisää työpaikkoja ja pärjää tulevaisuudessa

voikin kysyä

oliko ministeri

tämän hallituksen politiikan yksi tärkeä tavoite on eheä yhteiskunta koska minä luulen että se on sellainen arvo joka saa hyvin laajasti kannatusta suomalaisten keskuudessa että yhteiskunta pysyy eheänä kaikki pysyvät tässä samassa veneessä mukana

oliko ministeri kuustosella vielä tänä

talouspolitiikan ajoitus ei toiminut

nyt on kysymys siitä kuinka paljon niitä tullaan ensi vuonna tekemään eli mikä on tuo viisas jaksotus kuinka paljon sisällytetään ensi vuoden budjettiin ja kuinka paljon sitten tehdään tulevilla vaalikausilla

nyt jo kirjoitetaan siitä että todellisuudessa tällä veroelvytyksellä ei ole ollut sitä vaikutusta jota te olette antaneet ymmärtää tällä olleen

arvoisa puhemies

totta kai nämä verotukselliset yksityiskohdat ovat sellaisia jotka yrittäjien arjessa tuntuvat ja ovat tärkeitä mutta kyllä vielä sanotaanko vähintään yhtä tärkeä on se yleinen ilmapiiri joka yhteiskunnassa vallitsee se uskommeko me siihen että suomalaiset yritykset pärjäävät ja täällä on jatkossakin sellaista osaamista ja uusia innovaatioita jotka kansainvälisessä kilpailussa pärjäävät